vaikka summa on pieni niin kalamiehenä näen tärkeäksi että roskakala ei pääse valtaamaan hienoja kalavesiämme

mestarikokit loihtivat siitä hienoja aterioita

arvoisa puhemies

käyn vielä tarkemmin tätä budjettia sitten hallinnonalakohtaisessa käsittelyssä läpi

arvoisa puhemies

välikysymys työttömyyden kasvun pysäyttämisestä ja nuorten työllistämisestä on ollut oppositiolle houkutteleva aihe näin eu vaalien alla

kuitenkaan sitä jäykkyyttä jolla te keskukset sekä ministeriöt tem ja mmm ovat tehneet investointitukiin ja rakennerahastojen hankkeisiin liittyviä päätöksiä en voi ymmärtää ja hyväksyä

viranomaisten pallottelu päätösten viipyessä yli vuoden jatkuu ja jatkuu

palvelualalla työllistyminen lamankin aikana on toiminut hyvin mutta rakentamisessa ja teollisilla aloilla on suuria ongelmia

kasvuyrityksiä on meillä edelleen aivan liian vähän

ammatillisesti suuntautunutta työvoimakoulutusta on järjestetty ja lomautettujen mahdollisuuksia kouluttautumiseen on parannettu

työnantajien maksuosuuksia on alennettu tässä yhteishankintana toteutettavassa koulutuksessa

nuorille varta vasten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden parantamiseen on kehyksiin

jo nykyisellä oppivelvollisuusajalla kaikkien kouluinto ei savotan loppupuolella kuolleen kaikkiin kouluihin tai ksavotan loppupuolella ole kaksinen

kahden vuoden lisäys lamaannuttaisi ja panisi lyömään kintaat tiskiin jo koulu uran aikaisemmassa vaiheessa

tarvitaan nivelvaiheisiin vain lisää oppilaanohjausta ja seurantaa siitä että nuori todella siirtyy sinne jatko opintopaikkaan

valtion ensi vuoden budjettia kyllä voisi tämän ministereiden esittelyn perusteella sanoa koulutus ja kulttuuribudjetiksi siksi suuria olivat kasvuluvut tämän hallinnonalan osalta

kulttuurin kehitys on hyvä asia mutta yksi kysymys ainakin itselleni siellä on jäänyt

niitä on lisätty nyt valtion taiteenalakohtaisille taidetoimikunnille ihan hyvin mutta alueellisten taidetoimikuntien määrärahat eivät ole kehittyneet tässä suhteessa

mitä me voisimme tälle asialle arvoisa ministeri tehdä

toteutumiseen tarvitaan nopeita konkreettisia toimia

tuon tavoitteen saavuttamiseksi meillä on käsittelyssä energiapaketti joka nojaa hallituksen eduskunnan vajaa vuosi sitten hyväksymän ilmasto ja energiapoliittisen selonteon linjauksiin

energian säästötavoitteilla sisältyvillä energiansäästötavoitteilla uusiutuvien energioiden käytön edistämisellä ja ydinvoiman lisärakentamisella on yhteinen tavoite

paitsi että olemme tekemässä tämän vaalikauden merkittävintä ja kauaskantoisinta päätöstä samalla se on tämän vuosisadan ilmaston ja ympäristönsuojelun ehkä merkittävin kansainvälinen haaste

hallituksen esitys vastaa kasvihuonepäästöjen vähentämiselle asetettuihin vaatimuksiin turvaten samalla sähköenergian kohtuuhintaisen saatavuuden sekä työllisyyden ja aluetalouksien vahvistamisen

energiapaketin toteuttaminen nojaa vahvasti kotimaisten puhtaampien energialähteiden käytön lisäämiseen kestävään ympäristöteknologiaan ja energiaomavaraisuuden kasvuun

on hienoa että suomessa saadaan monista maista poiketen omista luonnonvaroista energiaa

karjan lantaa ja biojätettä käyttävän laitoksen käytössä tarvittaisiin esityksessä kymmenien navetoiden karja

lisärakentaminen ei etene yksittäisinä hankkeina ja muutenkin sinänsä puhdas energiamuoto saa keskustelussa suuren yleisön vastustuksen osakseen

hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi postilaiksi muodostaa uuden yleisen säätelykehyksen postitoiminnan harjoittamiselle maassamme

uudistusta on perusteltu sähköisen viestinnän lisääntymisellä koska se muuttaa postitoimintaa ja sen toimintaympäristöä

esityksellä kevennetään postiyritysten velvollisuuksia ja niitä ovat viisipäiväinen jakeluvelvoite ja laatustandardi vain yleispalveluyritykselle

ongelmana uudistuksessa henkilökunta on nähnyt työaikojen muuttumisen yhä enemmän aamuyön tunneille

huolellisesta valmistelusta huolimatta epäilen että perustuslakivaliokunnassa joudumme vielä pohtimaan postipalvelujen saatavuuden tasa arvoisuutta eri puolilla maata

vaikka pidän hyvänä tässä esityksessä ikäihmisten ottamista huomioon palvelujen tarjonnassa tiedän perustuslain asiantuntijoiden makustelevan tätä asiaa vielä monelta kantilta

arvoisa herra puhemies

tämä postilaki vaatii vielä kulmien hiomista oloihimme sopivaksi

uuden postilain säätämisen tarve johtuu siitä että suomi joutuu sorvaamaan aivan kuten salissa on kerrottua eun postidirektiivin kansalliseen lainsäädäntöön

postin kulku on aivan kuten täällä on todettu hyvin tärkeä peruspalvelu

hallituksen esitys johon liikenne ja viestintävaliokunta on tehnyt tärkeitä korjauksia lähtee siitä että jatkossakin pystymme turvaamaan peruspalveluihin kuuluvat postipalvelut viitenä päivänä viikossa asuinpaikasta riippumatta

toinen kansalaisia kiinnostava seikka on palvelujen saatavuuden lisäksi hinnoittelu ja se saavatko kansalaiset uuden lain myötä palvelut tasahintajärjestelmällä postinumerosta riippumatta kuten tähän asti on saatu

näihin seikkoihin aivan kuten postipalveluiden laatuvaatimuksiinkin valiokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota

valiokunta on kirjannut ensimmäisen luokan kirjettä koskevan lisäyksen sanasta sanaan juuri sillä tavalla kuin ministeriöstä on esitetty joten valiokunnan osalta tilanne lienee yksiselitteinen

toimilupaehtojen määrittelyn ja yleispalveluvelvoitteen kustannusten kattamisen osalta valiokunnan tekemät tarkennukset ovat ihan hyviä

uudessa laissa mahdolliset uudet postitoimintaan tulevat yritykset on velvoitettu osallistumaan yleispalvelukustannusten kattamiseen

valiokunta on täsmentänyt myös uusien markkinoille tulevien postiyritysten toimilupaehtojen käsittelyä

arvoisa herra puhemies

ilmasto ja energiastrategia on sekä kansallisesti että globaalisti haastava asia kansallisesti monilla ulottuvuuksillaan yksi vaalikauden tärkeimmistä asiapapereista

hallituksen esityksen toimilupaehtoja voidaan asettaa on muutettu valiokunnassa kovemmaksi

koko maapallon kattava kööpenhaminan ilmastosopimus johon kaikki maat ovat valmiita sitoutumaan on meidän yhteinen tavoitteemme

tämä takaa kilpailevien postiyritysten laatuvaatimusten sisällyttämisen toimilupaehtoihin

valiokunta on katsonut että oikea taho myöntäjäksi ja kansallisten intressien puntaroijaksi on valtioneuvosto ei ministeriö

ilmasto ja energiastrategiassa on hyviä avauksia mutta ongelmiksi jäävät vähäiset päästövähennykset ja suurehkot energian kulutusarvot

kansallisen strategian päätavoite on vastata eun asettamiin tavoitteisiin vähentää kasvihuonepäästöjä lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta ja parantaa energiatehokkuutta

arvoisa puhemies

samalla ohessa luodaan edellytyksiä uusiutuvia energialähteitä tuottavalle tai käyttävälle teollisuudelle

korjuukoneet lämpökattilat ja tuulimyllyt ovat hyviä esimerkkejä tästä teollisuudesta ja mahdollisuudesta

luotan kyllä siihen että jos tähän lakiin selviä epäkohtia jää niin ne korjataan ja saadaan laki toimivaksi

hyvää ohjelmassa on myös se että energiankulutuksessa pyritään määrätietoisesti laskuun

jätehuollon kehittäminen tehostamalla lajittelua lisäämällä kierrätystä ja polttamalla soveltuva jäte on niin ikään myönteinen piirre

samalla lisätään energiatehokkuutta ja vähennetään oleellisesti jätettä

arvoisa puhemies

tämä edellyttää vilkasta puukauppaa korjuuketjun tehostumista sekä lukuisia lämpö ja jalostuslaitoksia

se alentaa maan haitallista happamuutta ja antaa lisäravinteita

tuhka lisää kasvua käsitellyllä metsämaalla kymmeniä prosentteja

muun muassa kuusamon korkeudella tätä asetusluonnosta tulisikin mielestäni muokata sellaiseksi että tuhkasta ei tulisi jätettä vaan se olisi sivutuote ja sitä voitaisiin käyttää ravinteena ja terveyslannoitteena myöskin tuolla karummalla alueella

arvoisa herra puhemies

kehyslinjausmenojen osalta se toteuttaa hallituksen talousstrategiaa jossa painopisteinä ovat sosiaaliturvan kehittäminen osaamisen edistäminen t k toiminta sekä ilmasto ja energiapolitiikka

opetusministeriön hallinnon osalta perusopetuksen laadun kehittämistä jatketaan ja esimerkiksi opetusryhmien pienentämiseen suunnataan edelleen lisää resursseja

tällä vaalikaudellahan ikäluokkien pienentymisestä syntyneet säästöt käytetään perusopetuksen kehittämiseen

hyvää on myös että oppilaitosten rakentamiseen ja koulujen peruskorjauksiin varataan nyt rahaa

syrjäytymisen torjumiseen on haettu erityisiä keinoja jo useamman vuoden ajan

aloituspaikkojen lisääminen sekä ammatillisessa koulutuksessa että oppisopimuskoulutuksessa on ehdottomasti hyvä toimenpide

ammattistartti tulee uutena koulumuotona perusopetuksen jälkeen niille joilla ei ole toisella asteella koulutuspaikkaa

toimet nuorten työllisyysasteen nostamiseksi opintojen nopeuttamiseksi ja opintojen aloittamisiän laskemiseksi ovat myös paikallaan

korkeakoulujen pääsykokeiden uudistuksessa on otettava huomioon ala mille nuori hakee

matemaattiset aineet luonnontieteet ja ehkä kielet voisivat olla aloja joille opiskelijat suhteellisen suoraan voisivat mennä jatko opintoihin mutta esimerkiksi sosiaaliselle ja yhteiskunnalliselle alalle vaaditaan melkeinpä välttämättä soveltuvuuden mittaamista

varottava on sitä tilannetta että preppauskurssit siirtyvät lukioihin ja lukion opiskeluaika selvästi kasvaisi nykyisestä

arvoisa herra puhemies

tällä vaalikaudella vanhasen toisen ja kiviniemen ensimmäinen

japanissa on esimerkki tällaisesta kilpailujärjestelmästä ja sieltä ei kovin hyviä malleja ole meille tarjolla

maa ja metsätalousministeriön osalta kehyspäätöksessä ei ole kovin useita kirjauksia mutta kehysten taso säilyy kutakuinkin nykyisellään

kun uusiutuvaa energiaa ruvetaan käyttämään lisää tarvittaisiin tähän rahoitukseen lisäpanostuksia lähitulevaisuudessa

kansainvälisen laman jälkeen työllisyystilanne alkaa nyt olla samalla tasolla kuin se oli tämän vaalikauden alussa

eräharrastajana ja poronhoitoalueelta tulevana edustajana minun on helppo yhtyä kehyksen linjaukseen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi tehostamalla eri petojen hoitosuunnitelman toteutusta

samalla riistavahinkolain mukaisia korvauksia on varauduttava maksamaan kirjaimellisesti

yhteiskuntamme kannalta riskialttein varoja nielevä ja haastavin ryhmä lienee työ ja opiskelupaikkaa vailla olevien väestöryhmä

arvoisa puhemies

pohjoisen näkökulmasta seinäjokioulu rataosuuden palvelutason nostaminen ja rovaniemikemijärvi rataosan sähköistys ovat hyviä toimenpiteitä

seuraavalla vaalikaudella väylähankkeisiin on kirjattava mustavaaran kaivoksen avaamisen vuoksi kontiomäkitaivalkoski rataosuuden kunnostus ja suunnittelu on käynnistettävä radan jatkamiseksi aina rukalle saakka

toimenpiteet eivät ole vielä ehtineet kovin vaikuttaa sillä pudokkaiden määrä on edelleen kasvanut

opintorahan nosto äitiys isyys ja vanhempainrahan nosto sekä ensi kuun alussa toteutuva takuueläke sekä ruoan arvonlisäveron alennus ovat selviä myönteisiä tekoja perusturvan kohentamiseksi

vaikka omaishoitajien tukea on parannettu tarvitaan edelleen pikaisia toimia eläkkeellä olevien omaishoitajien verotuksen keventämiseksi

tulevalla vaalikaudella mielestäni arvonlisäveroa voidaan hieman nostaa mutta tästä nostosta tulee ottaa pois ruoka ja lääkemenot

ansiotulojen verotuksen säilyttäisin nykyisellä tasolla pääomaveron säilyttäisin niin ikään nykyisellä tasolla

jos teknisesti on mahdollista pörssiyhtiöiden pääomatulojen suhteen selvittäisin progressiivisen käytännön mahdollisuuden

edusti

poissa edustaja särkiniemi

arvoisa puhemies

taimela puhui nuorisotyöttömyydestä ja syrjäytymisuhasta vähän semmoisia asioita että minusta niissä oli ristiriita kun ajatellaan tämän hallituksen toimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

olemme juuri sivistysvaliokunnassa käyneet tätä listaa läpi ja siellä on hyvin monta eri asiaa nyt pantu jo jalalle

arvoisa puhemies

aivan kuten on todettu tässä ammattikorkeakoululaki päivitetään yhtenäiseksi äskeisen yliopistolain kanssa

erityisopetus on uudistettu ammattistartti on luotu hiljattain säädimme uudistetun nuorisolain jossa on etsivä työtoiminta

duaalimallin säilyminen jossa on tieteellinen yliopistoväylä ja enemmän soveltava ammattikorkeakouluväylä on korkea asteemme perusta

runsaan kymmenen vuoden kokemuksella voidaan sanoa että ammattikorkeakoulussa on paljon hyvää erityisesti aluekehityksen näkökulmasta nämä ovat vaikuttavia oppilaitoksia

mutta työelämävastaavuuden osalta parannettavaa on

seuraavassa isommassa uudistuksessa tutkintojen soveltuvuutta ja työelämävastaavuutta on tarkasteltava tätä käsittelyä huomattavasti enemmän

muun muassa rakennusmestarikoulutuksen tarve ja kokeilun tulokset ovat osoittaneet tämmöisen tarkastelun tarpeen

tähän mietintöön sisältyy yliopistolain mukaisesti lukukausimaksukokeilu eu ja eta alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

stipendijärjestelmän luominen sisältyy kokeiluun ja myöskin mittarit tulevat samaan tapaan kuin yliopistolaissa olevassa kokeilussa